arvoisa puhemies

talouden myllerryksessä meidän on muistettava millaista on aivan tavallisen eurooppalaisen palkansaajan arki millaista tulevaisuutta me rakennamme euroopan lapsille

me sosialidemokraatit kannamme näistäkin ihmisistä huolta

tulevaisuutta emme voi ennustaa mutta olemme nykytiedon valossa tehneet kaiken voitavamme

tämä on hallitukselta hieno ja vastuullinen saavutus

arvoisa puhemies

kyseessä on tai pitäisi olla arviointitoiminnan työnjaollinen selkeytys

muutoksella halutaan lisätä arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia sekä täsmentää koulutuksen arviointineuvoston ja opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen arvioinnissa

asiantuntijakuulemisissa sivistysvaliokunnassa kävi ilmi että arviointitoiminnan suurimpia ongelmia on ollut voimavarojen vähäisyyden ohella koulutuksen arviointitoiminnan jakaminen liian monen arviointiorganisaation vastuulle ja tehtäväksi

arviointitoiminnan selvityksessä on todettu että arviointitoiminnan epävakaus arviointien koordinoimattomuus ja neuvoston tehtävänkuvan selkiytymättömyys ovat uhka ulkopuolisen arvioinnin riippumattomuudelle

arvoisa puhemies

aiemmissa kannanotoissaan uutta arviointijärjestelmää luotaessa eduskunta on korostanut arvioinnin riippumattomuutta koskien sekä organisatorisia ratkaisuja että ulkopuolisen arvioinnin periaatteita

kuitenkaan tämäkään lakiesitys ei selvennä sitä onko koulutusjärjestelmässämme oppimistulosten ulkopuolista riippumatonta arviointia kansainvälistä arviointia lukuun ottamatta

mielestämme arviointitoiminta tulisikin keskittää arviointitoiminnan riippumattomuuden takia sitä varten perustetulle ulkopuoliselle toimielimelle eli koulutuksen arviointineuvostolle

esitämmekin vastalauseessamme että arviointitoiminta keskitetään täysin koulutuksen arviointineuvostolle ja korkeakoulujen arviointineuvostolle ja opetushallituksen osuus poistetaan

kuitenkin esityksen lakipykälissä todetaan että arviointisuunnitelman laatii opetusministeriö

lisäksi haluamme tuoda esille että arviointineuvoston tehtäviin tulisi kuulua arviointipalautteen tekeminen koulutuksen tilasta suoraan eduskunnalle

arvoisa puhemies

tämäkin lakiesitys edelleen irrottaa esimerkiksi oppimistulosten arvioinnin muusta arvioinnista vielä selkeämmin yksinoikeusasemaan ulkopuolisen arvioinnin ulkopuolelle

jotta koulutuksen järjestäjän arviointitoimilla voitaisiin saavuttaa kaikki se hyöty mitä siltä toivotaan tulisi mielestämme myös kansainvälinen ja kansallinen arviointi integroida toisiaan täydentäviksi jo taloudellisistakin syistä

arvoisa puhemies

kun täällä ministeri cronberg onkin paikalla tällä hetkellä niin en voi olla sanomatta siitä kun hän täällä kohdisti oppositioon vähän sellaisia syytteitä että oppositio on ollut voimaton työttömyysasian kanssa ja ennen kaikkea oppositiojohtaja urpilainen on ollut saamaton tavallaan tässä kysymyksessä

edellisen laman aikana nuorisotyöttömyys pitkittyi ja muuttui osin rakenteelliseksi pitkäaikaistyöttömyydeksi ja tuota laskua maksamme yhä inhimillisenä kärsimyksenä ja hyvinkin vaikeana pitkäaikaistyöttömyytenä

nuorisotyöttömyys voi syrjäyttää nuoret työelämästä pysyvästi

hallituksen tähänastiset temput eivät tuo lisää volyymia työvoimapolitiikkaan

meidän tulisikin perustaa erityinen koulutusohjelma vailla perustutkintoa oleville työntekijöille ja lisäksi on turvattava riittävät aloituspaikat koulutukseen

arvoisa puhemies

rakennepaketin sivistyspoliittisilla toimilla voidaan merkittävästi edistää työurien pidentämistä ja vaikuttaa työn tarjontaan sekä edistää koulutuksellista tasa arvoa ja syrjäytymisen ehkäisemistä

pisa menestyksen heikentymisen varjossa on erityisen tärkeää että perusopetus säästyy säästöiltä ryhmäkokojen pienentämiseen osoitetuista rahoista ei haluttu ottaa mitään pois

samaan aikaan hallitus tekee merkittäviä arvovalintoja nuorten tulevaisuuden turvaamiseksi muun muassa pidentämällä oppivelvollisuusikää

se heikentää muun muassa koulutusorganisaatioiden kuntien kolmannen sektorin ja eun rakennerahastohankkeiden mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia työllisyyttä edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä

arvoisa puhemies

nuorten työllisyystilanteeseen vaikuttaminen koetaan tärkeäksi ja tätä tehtävää toteuttaa esimerkiksi jyväskylän työ ja elinkeinotoimiston laajapohjainen nuorten työ ja koulutuspalvelujen kehittämisen työryhmä

ministeri sanoitte juuri äsken että valtio on tietysti yksi eikä pysty yksin pelastamaan tätä tehdasta mutta kyllä valtio aika isolla osuudella siinä on tätä tilauskantaa muodostamassa

me tarvitsemme nyt kiivaasti työllisyyslisäbudjetin ennen eduskunnan kesätaukoa

hallituksen talouspolitiikan linja on nyt ollut liian velttoa ja välinpitämätöntä

toisen asteen rahoitusuudistuksessa on kyse siitä että rahoitusperusteita muutetaan siihen suuntaan että opiskelijamää rien sijasta raha saadaan tutkinnoista tai tutkintojen osista

kun tiloja laitteita opettajia käytetään nykyistä paremmin yhdessä voidaan saavuttaa tarpeellisia säästöjä ja kaataa tarpeettomia raja aitoja jotka vain haittaavat tarkoituksenmukaista toimintaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja sitten myös mietin että puhun tuosta oppilashuoltoasiasta tässä samassa niin että en vaivaa sitten seuraavassa kohdassa enää

työrauhan lisäksihän tässä lakiesityksessä on perusopetuslakia ehdotettu muutettavaksi tästä sairaalan opetuksesta elikkä sairaalan sijaintikunnan velvollisuus on järjestää sairaalassa potilaana olevan oppilaan opetusta siinä määrin kuin hänen terveydentilansa sallii

lisäksi sairaalan sijaintikunnan tulee järjestää erikoissairaanhoidon piirissä olevalle oppilaalle sairaalaopetusta ottaen huomioon erikoissairaanhoidon hoidolliset kuntoutukselliset toimenpiteet sekä muut olosuhteet mikä on mahdollista

yleensä tunne elämältään tai sosiaaliselta käyttäytymiseltään haasteelliset oppilaat ovat vaativia ja hoitoon päässeen joustava siirtyminen myös takaisin sinne omaan kouluun on tietysti ensiarvoisen tärkeää

näitä toki jo onkin mutta nyt velvoittavuutta siis lisätään ja tämän lisäksi oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta sekä samalla opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta kehittää osallisuutta lain tasolla tarkennetaan elikkä nämä ovat erittäin hyvä lisäys kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies

koulujen toiminnassa tulee suunnitelman mukaan korostua osallisuus hyvinvointi turvallisuus sekä kanssaihmisten kunnioitus

mutta sitten tästä opiskelijahuoltolaista jo tässä samalla

elikkä tässä esityksessähän ollaan uuden lain edessä kylläkin tavallaan vanhoja asioita yhdistelemällä eli kootaan lainsäädännössä nykyisin hajallaan olevat oppilas ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset

myös toiselle asteelle sitten yletetään nämä kuraattori ja psykologipalvelut jotka tällä hetkellä ovat olleet perusopetusasteella

jokaisen opetuksen ja koulutuksen järjestäjän pitäisi järjestää opiskeluhuollon psykologi ja kuraattoripalveluja ja määrätyssä ajassa vielä

tätä lakia on kaivattu jo kauan ja meillä on tässä lainsäädäntöä ollut olemassa niin kuin sanoinkin mutta kaikki on kovasti hajallaan eri laeissa ja asetuksissa

talousarviossa todetaan että tuottavuuden parantamiseen tähdätään erityisesti kunta ja palvelurakennehankkeen sekä valtion tuottavuusohjelman toimilla

tämä esitys nyt mahdollistaa paremmin tietenkin tämän ennakoivan otteen oppilashuoltokysymyksissä niin kuin tällä työrauhaesitykselläkin haetaan koko ajan myös sitä proaktiivista otetta että me saamme näihin asioihin tuntuman jo ennen kuin ollaan suurissa ongelmissa

ja tietenkin myös edellytetään sitten opiskeluhuoltosuunnitelman ja oppilaitoskohtaisten suunnitelmien tekemistä mikä on hyvä asia myös tämän seurannan kannalta

väestö ikääntyy voimakkaasti palvelutarve kasvaa ja työttömyys kasvaa samaan aikaan kun yritykset saneeraavat omia rakenteitaan ja verotulot vähenevät

opiskelijahuoltoa on arvioitu aina säännöllisin väliajoin niin koulutuksen arviointineuvoston toimesta kuin thln toimesta ja niin edelleen ja on käynyt ilmi että oppilaille ja opiskelijoille järjestettävä psykososiaalinen tuki on parantunut ainakin peruskoulussa mutta ei ole vielä edelleenkään riittävää ja on jakautunut myös alueellisesti aika epätasaisesti

eli yhtälö on mahdoton

myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan kuntatalouden pysyvän hyvänä

oikeuskansleri on puuttunut tähän oppilashuollon toimivuuteen niin kuin on jo todettu täällä ja se on tietysti asia joka myös velvoittaa kiinnittämään tähän huomiota ja nyt näitä muutoksia ollaan tekemässä